se on kyllä sellainen asia mistä uskon ja toivon että kukaan ei aidosti täällä salissa niin ajattele ehkä retoriikan tasolla mutta toivottavasti ei aidosti

kyllä ne virheet mitä suomessa euroopassa ja ennen kaikkea koko maailmassa on tapahtunut ovat tapahtuneet paljon pitemmällä tähtäimellä kuin viimeisten vuosien aikana

arvoisa herra puhemies

sellainen taho kuin työväen sivistysliitto tekee ilmeisesti myöskin tutkimuksia ja muutama kuukausi sitten se julkaisi tutkimuksen siitä minkä puolueen hallituksessaolo on vaikuttanut perusturvaan milläkin tavalla

mutta jotenkin tästä keskustelusta tuntuu unohtuneen se että nimenomaan työmarkkinajärjestöt sopivat että ansiosidonnaisen turvan parantaminen sidotaan perusturvan parantamiseen

keskusta sai tuossa parhaat pisteet elikkä kun keskusta on ollut hallituksessa perusturva on parantunut parhaalla mahdollisella tavalla ja taas sitten sosialidemokraatit saivat heikoimmasta päästä olevat pisteet

mielestäni salin vasemmalla laidallakin on ollut edustus aika voimakaskin edustus näissä keskusteluissa ja jos näin on niin on aika erikoista miten sitä tällä puolella sitten voimakkaasti vastustetaan

sosialidemokraattien hallituksessaolo oli vaikuttanut perusturvaan negatiivisella tavalla

minä en nyt tiedä onko sitten tämä työväen sivistysliitto täysin puolueeton tutkimustaho en osaa sitä sanoa mutta siitä huolimatta pidin tätä tulosta aika merkittävänä

itse epäilen sitä

herra puhemies

viime ja toissa vuonna kehyskeskustelun huolenaiheet liittyivät kasvavaan inflaatioon ja talouden ylikuumenemiseen sekä verohelpotusten oikeaan ajoitukseen

tämä näkemys on mielestäni osittain oikea mutta nykyisen laman taustalla on muutakin jotain sellaista jonka vaikutukset tulevat esiin vasta vähitellen

kaikki puolueet joutuvat ottamaan vuoden parin sisällä kantaa siihen miten suomi selviää valtavasta velkaantumisesta entisten haasteiden ohella

edessämme ovat verojen korotukset tai menojen leikkaukset tai rakenteelliset muutokset

herra puhemies

mikä on hallituksen vastaus

mielestäni meillä pitää olla henkinen valmius myös veronkorotuksiin

leik kausten tielle me emme halua lähteä

samalla haluamme rakentaa siltaa eri ikäpolvien välille

nuoret polvet eivät yksinään pysty kantamaan valtavaa velka ja eläketaakkaa

siksi työuria täytyy pidentää niin alku kuin loppupäästä

valitettavasti perustelut ontuvat erittäin pahasti

sillä tavalla on deja vu tunnetta että noin pari viikkoa sitten käydyssä välikysymyskeskustelussa yhdeksän puheenvuoron ajan kerroin keskustan kolmekohtaisen vaihtoehdon

puheenvuoroni taisi osua aivan oikeaan kun ministeri siihen noin voimakkaasti reagoi

toinen kysymys on vielä se miten te ne leikkaukset kohdennatte joita te nyt parasta aikaa toteutatte

yliopistokenttä ammattikorkeakoulukenttä lukiokenttä ammatillinen koulutus elämän mittainen oppiminen ja vapaa sivistystyö te kohdistatte kaikkeen tähän voimakkaat leikkaukset

sen lisäksi sen sisällä te olette tehneet arvovalinnan että pohjoisesta että idästä että keskisestä suomesta tullaan pendolinolla pääkaupunkiseudulle ja muutamiin muihin metropoleihin

se ei ole myöskään näiden metropolialueiden etu että me emme voi alueella vastata työelämän tarpeisiin jotka alueella ovat erittäin merkittävät

herra puhemies

työnantaja kysyy aina siltä työntekijältä onko työkokemusta ja jos ei sitä ole päässyt hankkimaan siellä varhaisessa vaiheessa esimerkiksi kesätöiden myötä niin sitten ollaan oravanpyörässä joka toistuu ja kertautuu yhä uudelleen ja uudelleen

vehkaperä tässä esittää että kaikki saavat sitä yhteneväisin perustein myöskin se ikäluokka joka on jo siitä ihan ensimmäisestä työkokemuksesta päässyt eteenpäin ja ohi

herra puhemies

edustaja gustafsson hyvä ystäväni ja arvostettu kansan sivistäjä viritti tuossa alussa sellaisen keskustelun tässä debattiosuudessa että ei olisi tarvinnut leikata ollenkaan

se reagoi aina kaikkiin kansantalouden heilahduksiin kaikista nopeimmin ja ensimmäisenä

sitäkin taustaa vasten kun elämme maailmassa jossa näitä heilahteluja jatkuvasti tapahtuu nuorisotyöttömyyteen ja työllisyyteen on kiinnitettävä aivan erityistä huomiota

luulen että olisitte olleet indeksien jäädyttämisen edessä luulen että olisitte jatkaneet sitä tietä että olisitte leikanneet noita kuntien valtionosuuksia mitä viime kaudellakin aika surutta teitte

kun niitä omalta alueeltakin tänään kävin läpi niin sieltä ihan kiistattomasti pystyttiin osoittamaan että tästä kortista on ollut todella hyötyä

olisiko oikea muotoilu sitten ollut tuossa teidän puheenvuorossanne että olisitte leikanneet eri tavalla vähän erityyppisillä arvovalinnoilla esimerkiksi tuon subjektiivisen päivähoidon osalta tai että ette ehkä omasta mielestänne olisi leikanneet ihan noin paljon mutta ettehän niin väitä että olisitte tämän koulutuksen kentän voineet jättää ilman leikkauksia kun ette näin toimineet vaaliohjelmassannekaan

sivukulut yrityksillä ovat erittäin korkeat ja silloin esimerkiksi pienen tai keskisuuren yrityksen on todella paljon helpompi työllistää ja palkata itsellensä uusi työntekijä kun se saa siihen hieman valtiovallan kannustimia mukaan

jussi niinistö muuten olisi mielestäni aivan erinomainen puolustusministeri tuonkin tämänpäiväisen puheen perusteella mutta kun hän ei ole puolustusministeri

se on kyllä teiltä tehty tietoinen ratkaisu täysin tietoinen ratkaisu ja minä pahoin pelkään että puheenjohtaja soini ei päästä sotaratsujaan irti tulevaisuudessakaan

mutta sitten toivoisin että ministeri wallin vastaisitte suoraan siihen mielestäni erittäin asialliseen kysymykseen jonka edustaja reijonen täällä esitti

herra puhemies

tästä tärkeästä pankkiunionikeskustelusta keskusta haluaisi siirtyä ihmisten arkeen ja sitä hyvin konkreettisella tavalla koskettavaan kysymykseen

hallitus rakentaa yhteiskuntatakuuta oikealla kädellä mutta raapaisee samalla vasemmalla kädellä paikoin jopa kaksinkertaisen summan pois

taisi olla eräs sosialidemokraattipoliitikko joka sanoi aikanaan että voi tätä käsienpesun määrää eikä se nyt varmaankaan kovin kaukana tämänkään päivän keskustelusta ole

me olemme esittäneet vaihtoehdon

nyt se käy kokoomukselle se käy vihreille se käy kristillisdemokraateille uskon että rkplle käy kaikki mutta sosialidemokraateille se ei käy

voitteko vielä vahvistaa tälle salille tämän

nyt ministeri huovinen toivoisin että varsin nopeasti tässä debatissa vaikka välittömästi kertoisitte miksi se ei teille käy

onko tämä se resepti ja lääke jolla suomi nousee

sitä toivon ja ministeri gustafsson me laitamme toivon teihin te olette mukava mies

herra puhemies

ulko ja turvallisuuspoliittinen keskusteluhan on aktivoitunut maailmanpoliittisen tilanteen johdosta myös suomessa erittäin voimakkaasti

terrorismin ja isis järjestön nousu venäjän otteiden koveneminen ison britannian tämän viikon kansanäänestys ja yhdysvaltojen presidentinvaalin kaltaiset asiat vaikuttavat merkittävällä tavalla suomen kansainväliseen asemaan

keskeinen taustasyyhän tässä on keskinäisriippuvuuden lisääntyminen

yllättävä tapahtuma toisella puolella maailmaa saattaa tulla suoraan eteemme halusimme tai emme

eihän näitä saa koskaan liioitella eikä lietsoa sekin on meidän tärkeä vastuumme mutta sinisilmäinenkään ei pidä olla ja siinä maastossa mielestäni tämä selonteko liikkuu

mielestäni tärkeimmän tavoitteen pitää jatkossakin olla vakauden luominen lähiympäristöömme

monet nato jäsenyyden kannattajista perustelevat myönteistä kantaansa turvallisuusympäristössä tapahtuneilla muutoksilla

kun ympäristössä tapahtuu muutoksia rauhallinen ja luottamusta herättävä linja on kaikista järkevin valinta näin pärjäämme mahdollisten myrskyjen keskellä

aktiivisen ulkopolitiikan ohella meidän on harjoitettava aktiivista turvallisuus ja puolustuspoliittista yhteistyötä pohjoismaisen yhteistyön euroopan unionin nato kumppanuuden sekä yk toiminnan puitteissa

puolustuspolitiikan perusfundamenttien pitää jatkossakin olla yleinen asevelvollisuus koko maan puolustaminen ja sotilasliittojen ulkopuolella pysyminen

tämä nyt esitetty leikkaushan asettaa erittäin suuren epävarmuuden yliopistoihin koko suomalaiselle yliopistokentälle

harmistusta tämä aiheuttaa tietenkin sen takia että meille viime kaudella aika lailla yhteinen arvo tulkitsin niin että koko eduskunnalle on se että suhdanteista riippumaton perusrahoitus yliopistokentälle turvataan

edelleen kun on kirjattu ja lausuttu ja todettu moneen otteeseen että opiskelijoiden ja opettajien lukumääräsuhdetta pitäisi parantaa niin yliopistokentällä kuin ammattikorkeakoulukentällä on tietysti selvää että tämä ei ole askel siihen suuntaan vaan tismalleen päinvastaiseen suuntaan

rahoituksen pitkäjänteisyys on toistuvasti kulkenut mukana meidän mietinnöissämme mutta tämä tietenkin toimii tismalleen päinvastoin ja vie kohti vastakkaista suuntaa

puhemies

haluaisin vielä ottaa esille sen että sivistyksen tehtävä on tietysti se että myös huonompina aikoina taloudellisesti vaikeina ja haastavina aikoina me käymme sitä eriarvoisuuskamppailua nimenomaan sivistyksen keinoin ja silloin panostamme koulutukseen myöskin korkeakoulutukseen enemmän kuin silloin kun on helpompaa

sitäkin taustaa vasten tämä hallituksen esitys leikkauksista ja yliopistoindeksin vaivalla aikaansaadun yliopistolain ja yliopistoindeksin leikkaamisesta on mielestäni perusteeton

näin ollen on helppo kannattaa edustaja kerolan tekemää esitystä

on totta että tämä koulutuksen muoto tai tämä iltapäivätoiminta ylipäätänsä on erittäin hyödyllistä maahanmuuttajataustaisille lapsille

ehkä vielä isompi keskustelu liittyy sitten siihen onko ylipäätänsä koulutuksen puolella resursseissa vielä osattu varautua siihen mikä haaste meillä tulevina vuosina on edessä

koulutuksellahan täytyy olla ihan tärkeä rooli kotoutumisessa